ministeri urpilainen te olette esittänyt julkisuudessa että tarve sopeuttaa valtiontaloutta voisi olla yli puoli miljardia euroa

täällä on usealla suulla kerta toisensa jälkeen tuotu esiin että kun lasketaan koko tämä hallituksen iso kaari tämä verouudistus yhdistettynä aiempiin veropäätöksiin aiempiin sosiaaliturvan parannuksiin niin se on hyvin vahvasti oikeudenmukaisuutta tukeva

arvoisa puhemies

suomessa ei ole ruuhkaksi asti kasvualoja mutta yksi tällainen kasvuala on verkkoteollisuus

niin kuin pohjolan sanomat pääkirjoituksessaan hyvin toteaa ydinvoimaratkaisut ovat varmasti niitä asioita joihin ryhmäkuria ei voida eikä pidä koskaan ulottaa

sen menestys riippuu aika paljon hallituksessa ja tässä salissa tehtävistä päätöksistä

arvoisa puhemies

perussuomalaisten ryhmän edustajat ovat kärkkäästi arvostelleet hallituksen kuntauudistusta ja varmaankin monia suomalaisia kiinnostaa mikä on se perussuomalaisten tarjoama vaihtoehto

nyt kuitenkin julkisuudessa on esitetty huolia siitä että tätä tietoturvaa ja viestinnän luottamuksellisuutta saatettaisiin haluta kaventaa

sehän löytyy perussuomalaisten suomen palvelukunnat ohjelmasta

pienimmille kaupoille täysi vapaus keskikokoisille kaupoille tasainen vapaus ympäri vuoden olla sunnuntaisin auki ja suurimmilta kaupoilta sunnuntaiaukiolot lopetettaisiin kokonaan

teknologiateollisuus on muun muassa aika painokkaasti todennut että tällainen mahdollinen massaurkinnan salliva laki voisi olla ratkaiseva este suomen mahdollisuudelle nousta dataliikenteen solmukohdaksi

voin vakuuttaa että olen kantanut siitä huolta siitä asti kun työväenluokkaisen yksinhuoltajaäidin kanssa kasvoin aika köyhissä oloissa ja se on leimannut myös poliittista ajatteluani pitkään

teiltä vasemmiston kollegoilta kysyisin

vaalikautta on kulunut nyt yli kaksi vuotta ja perussuomalaiset ovat tässä ajassa saaneet aikaan liuskan mittaisen kokoelman yleisiä ajatuksia kuntien tulevaisuudesta

varmaan yksi tapa tuoda tätä konkretiaa sinänsä pitkän aikavälin aika visioivaan ja strategiseen asiakirjaan on miettiä sitä rakennetta uudella tavalla

arvoisa puhemies

taatusti liikenteen päästöjen vähentäminen tässä maassa ei jää vihreiden politiikasta kiinni vaan voitte katsoa peiliin ja voitte kysyä muilta ryhmiltä minkä takia liikenteen päästöjä ei ole vähennetty enemmän kuin nyt

yksi malli voisi olla se että tämän pitkän aikavälin linjaavan osan ohella olisi toimeenpanevampi enemmän lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimintaan liittyvä osa ikään kuin kaksiosainen tulevaisuusselonteko

kyllä tässä alkaa hiekka valua tiimalasista

meillä ei ole aikaa aloittaa aivan tyhjältä pöydältä vaan kuntauudistuksen on pakko edetä

vihreät on siksi suhtautunut nuivasti päivähoito oikeuden rajaamiseen puolipäiväiseksi siinäkin tilanteessa että vanhempi on kotona perhevapailla mutta onneksi niin kuin edustaja lapintie edellä kuvasi kaikilla lapsilla säilyy vastedeskin oikeus päivähoitoon

ilmeisesti kaikki pitävät tärkeänä myös sitä että kuntalaiset pääsevät päättämään oman alueensa asioista ja taatusti kaikki jakavat sen käsityksen että vapaaehtoisesti syntyy kestävämpää jälkeä kuin pakottamalla

eurooppalaiseksi kaupungiksi kutsutussa mallissa toisen asteen koulutuksen ja joukkoliikenteen kaltaisia seudullisia asioita päätetään vaaleilla valitussa seudullisessa valtuustossa

demokraattinen seutuhallinto on mainio ratkaisu

arvoisa puhemies

vihreät ovat pitkään painottaneet demokratian vahvistamista

arvoisa puhemies

jos vaikka tampereen ja turun seuduilla kunnat yhdessä niin haluavat ja tätä esittävät hallituksen tulee vakavasti harkita sitä että vahva seutuhallinto saadaan myös niille seuduille

viime kaudella laadittu syöttötariffi on pohjimmiltaan hyvä ja kustannustehokas ratkaisu edistää uusiutuvia mutta siinä on se ongelma että kokoraja on asetettu aika korkealle

tämän takia olemme ilahtuneina panneet merkille että ministeri virkkunen ja hänen valtiosihteerinsä ovat ottaneet voimakkaasti julkisuudessa kantaa kansalaisten osallistumisen puolesta

se että kokoraja on asetettu sille tasolle ei ole kyllä ensisijaisesti edustaja pekkarisen vika koska hän ministerinä teki tarmokkaasti töitä uusiutuvan energian edistämisen suhteen

eurooppalainen kaupunki ratkaisee monilla kaupunkiseuduilla ne nykyisen kuntarakenteen ongelmat joihin hallitus kuntauudistuksella pyrkii puuttumaan

kuntauudistusta vauhdittamaan on nikkaroitu perälauta jonka turvin hallitus voi tiukoin ehdoin ja rajatuissa tapauksissa käyttää myös voimakeinoja

yksi näistä monista hyvistä kannanotoista on ollut ministeri virkkusen näkemys siitä että kunnallisia kansanäänestyksiä pitäisi voida järjestää myös kunnallisvaalien yhtey dessä

kuntien paimentaminen pakkoliitoksilla voi kuitenkin hyvin olla ongelmallista kuntien demokratian ja siten myös perustuslain kannalta

saadaanko tämä kansanäänestysten järjestäminen kunnallisvaalien yhteydessä tai muiden vaalien yhteydessä pikaisesti tänne eduskunnan käsittelyyn

valtion taas pitää vastaavasti säätää eurooppalaisen kaupungin mahdollistavat lait

pelko on ymmärrettävä niin moni kyläkoulu on lakkautettu niin moni terveyskeskus laittanut lapun luukulle niin moni lähikirjasto sulkenut ovensa

viime aikojen tapahtumat maailmalla muistuttavat siitä että kansanvalta on kamppailemisen arvoista

jos katsotaan hallituksen näyttöjä ilmastonsuojelussa niin ne ovat täysin ylivertaiset verrattuna mihinkään aiempaan hallitukseen ja siitä iso kiitos kuuluu paitsi ympäristöministeriön kahdelle ministerille niin myös koko hallitukselle

mutta uskooko joku tässä salissa todella että kuntien sadoista tehtävistä ei löydy mitään karsittavaa että suomen kuntien osaava henkilöstö ja vastuulliset päättäjät eivät pystyisi parantamaan palveluiden tuottavuutta edes puolella prosenttiyksiköllä

palvelut on mahdollista järjestää kootusti nykyistä suuremmassa kunnassa mutta tarjota hajautetusti pienessä mittakaavassa lähellä ihmisiä

kokonaan toinen asia on se mitä luonnonsuojelussa on tapahtunut mutta ainakin edes ympäristöihmisiksi itseään väittävien pitäisi hahmottaa että ympäristönsuojelu on muutakin kuin luonnonsuojelua ja se pitäisi tunnustaa

nyt kuntauudistus tarjoaa meille uuden erinomaisen tilaisuuden syventää kansanvaltaa edelleen

palveluita pitää viedä ihmisten luo

olen usein puhunut siitä että huonosti suunniteltu politiikka tulee kalliiksi ja fiksu politiikka säästää rahaa

tutkimussatsaukset maksavat usein itsensä takaisin ja nythän ympäristöministeriöllä on määrärahoja paitsi kansainvälisen ilmastopolitiikan selvittämiseen niin myös tähän mainittuun rakennusten energiatehokkuuden selvittämiseen

riihen päätösten määrätietoisella toteuttamisella pystytään kuromaan umpeen julkisen talouden ammottava kestävyysvaje

ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat aina parhaita ratkaisuja inhimillisen hädän torjumisen kannalta ja rahan säästämisen kannalta

vähän kummeksun vain sitä että kun meillä on niin kattava kohtuullisen hyvin kokonaisuutena resursoitu sektoritutkimuslaitosjärjestelmä eikö sieltä löydy riittävästi määrärahoja näihin prioriteettikysymyksiin joita ehdottomasti ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokkuuden parantaminen ovat

ärade talman

moni suomalainen pelkää myös päätöksenteon karkaavan kauas